arvoisa rouva puhemies

me olemme viime viikolla joutuneet näkemään aika kylmäävää materiaalia suomalaisilta eläintiloilta ja teurastamoilta mistä ilmenee aika törkeää välinpitämättömyyttä ja julmuutta eläinten kohtelussa

te ministeri tiilikainen olette kertonut olevanne järkyttynyt tästä kuvamateriaalista

on tärkeää että ministeri puuttuu asiaan yhdessä vastuuviranomaisen kanssa ja käy läpi kaikki esille tulleet tapaukset

kysyisinkin ministeri tiilikaiselta

miten hallitus aikoo parantaa eläintilojen ja teurastamoitten valvontaa jotta vastaavia kuvia ja väärinkäytöksiä ei jouduta enää näkemään

kiitos

arvoisa rouva puhemies

koko suomen eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa aika kiireellä mutta te ministeri tiilikainen olette päättänyt lakkauttaa tämän työn alkaessa eläinsuojeluasiamiehen viran

eläinten olojen pitäisi kuitenkin tämän lakiuudistuksen aikana parantua koska meidän ihmisten tehtävä on pitää huolta niistä jotka eivät pysty itse puolustamaan itseään

onko eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa nyt tavoitteena eläinten olojen parantaminen ja aiotaanko siinä puuttua eläintenpidon isoimpiin epäkohtiin kuten esimerkiksi porsimishäkkeihin eläinten nupoutukseen ja kastrointiin ilman kivunlievitystä

arvoisa rouva puhemies

ministeri orpon johdolla hallitus esittää perheenyhdistämisen tulorajojen käyttöön ottamista suomesta turvapaikan saaneille jopa yksin tulleille lapsille

perheenyhdistämisen vaikeuttaminen entisestään tekee sadoista lapsista turvattomia juurettomia ja yksinäisiä

aiotteko te ministeri orpo vetää esityksenne takaisin ja selvittää nyt kunnolla haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisen nykytilanteessa suomessa

viemällä perheiltä tämän mahdollisuuden sen mahdollisuuden elää yhdessä me ohjaamme ihmiset yhä vaarallisemmille reiteille ja yhä useampi pakenija tällä hetkellä on nimenomaan nainen lastensa kanssa

näin suuren heikennyksen tekemistä sotaa pakenevien perheiden oikeuksiin ei ehdotettu edes perussuomalaisten maahanmuuttokriitikkojen nuivassa manifestissa

maahanmuuttovirastossa on kuitenkin ollut valmisteilla perheenyhdistämisen sähköinen asiointipalvelu joka auttaisi nimenomaan niitä perheitä jotka nyt eivät pääse suurlähetystöön jättämään hakemusta

olisi hauska kuulla ministeri orpo minkä takia tämän palvelun valmistelu on nyt laitettu jäihin vaikka juuri tämä auttaisi näitä naisia ja lapsia pääsemään turvaan

arvoisa puhemies

tässä kohtaa on aika hyvä hetki kiittää pääministeri sipilää ja hallitusta siitä että nämä lait korjataan ja tässä kunnioitetaan demokratiaa ja sitä päätöksentekotapaa joka meillä täällä on ja huomioidaan ihmisoikeudet

se että tasa arvoinen avioliittolaki tulee vuoden kuluttua voimaan on iloinen iso ja onnellinen asia todella monelle suomalaiselle parille ja perheelle

se että tämä asia tässä kohtaa tämän pitkän prosessin kaikkien näitten keskusteluitten jälkeen torpattaisiin olisi monelle suomalaiselle todella julmaa ja todella kohtuutonta

arvoisa puhemies

tasa arvoinen avioliitto ja nyt tehtävät korjaukset ovat osa sitä muutosta joka lisää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta suomessa

se auttaa kaikkia niitä pareja jotka haluavat tasa arvoisen mahdollisuuden rakentaa perhettä ja tunnustaa oman rakkauden lain edessä

arvoisa puhemies

näiden lakien korjaamisessa ei ole kyse pelkästään seksuaalivähemmistöjen oikeuksista vaan tässä on kyse isosti myös lasten oikeuksista

ja kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä niin meidän kaikkien pitäisi pystyä aina laittamaan lapsen etu meidän omien poliittisten erimielisyyksiemme edelle

edustaja laukkanen on täysin oikeassa siinä että kun me lakivaliokunnassa kuulimme asiantuntijoita todella moni asiantuntija otti tämän lasten edun esille ja totesi että näidenkään muutosten jälkeen lapsen etu ei vielä toteudu ja suomalaiset lapset eivät ole kaikki yhdenvertaisessa asemassa

tämän takia valiokunta mietinnössään toteaa että näitten lakien lisäksi pitäisi esimerkiksi muuttaa hedelmöityshoitolakia jota tässä esityspaketissa ei korjata

suomessa syntyy lähes joka toinen päivä lapsi jolla olisi syntymästä lähtien toinen vanhempi mutta meidän lainsäädäntö ei tunnusta tämän toisen vanhemman olemassaoloa

ja tämä tarkoittaa että jos tätä vastasyntynyttä vauvaa kohtaisi semmoinen tragedia että esimerkiksi äiti kuolisi synnytyksessä niin meidän lakimme silmissä tämä lapsi olisi orpo vaikka hänellä on toinen äiti

tai jos vauvan vanhemmat eroavat niin lapsella ei ole oikeutta toiseen vanhempaan ei siihen perintöön eikä tällä vanhemmalla myöskään ole sitä elatusvelvollisuutta

me olemme sitoutuneet siihen että lasten oikeuksiin lasten asemaan eivät koskaan saa vaikuttaa vanhempien ominaisuudet ei vanhempien sukupuoli eikä mikään muukaan

hyvä uutinen on myös se että ministeriössä on valmis äitiyslaki joka hoitaisi tämän asian ja turvaisi naispareille syntyneitten lasten aseman suomessa

minä ainakin toivon että ministeriö ottaa tämän asian vakavissaan ja varmistaa tulevissa toimissaan sen että me takaamme lasten yhdenvertaisten oikeuksien toteutumisen ja äitiyslaki saadaan säädettyä

lapsen silmissä lama oli jotain todella pelottavaa se mursi koulukaverin isän se hajotti koteja se jätti haavan melkein jokaiseen suomalaiseen perheeseen

keskustan tuomo puumala kuvasi kuitenkin viime vuonna aika lailla tasan vuosi sitten todella kauniisti sen miten suomi kampesi itsensä ylös laman synkkyydestä

me onnistuimme kun panostimme tutkimukseen ja koulutukseen

se oli tietoinen arvovalinta

tämä tehtiin jotta laman satuttamien perheiden lapsilla olisi sama mahdollisuus kuin kaikilla muillakin jotta tällä maalla olisi jotain mihin uskoa ja jotain minkä päälle rakentaa

arvoisa puhemies

siinä on kyse sen suuren tulevaisuuslupauksen rikkomisesta lupauksen joka suomessa on aina annettu meidän lapsille ja meidän lapsenlapsille että me teemme työtä jotta teillä olisi paremmin ja että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla ihan mitä tahansa

liian suuressa lapsiryhmässä pieni lapsi pääsee harvemmin syliin

arvoisa puhemies

opintotuki on suomen lupaus tasa arvoisista mahdollisuuksista lupaus siitä että isän lompakon paksuus ei tässä maassa määritä lapsen tulevaisuutta

minkä muun köyhyysrajan alapuolella elävän ihmisryhmän kohdalla edes kehdattaisiin keskustella näin valtavasta leikkauksesta minimitoimeentuloon

leikkausten takia työnsä yliopistolla menettävät ihmiset saavat anteeksipyynnön sijaan kuulla pääministerin syytöksiä muutosvastarinnasta ja sen että niukkuus lisää luovuutta

nyt hallitus kehtaa täällä hehkuttaa ettei tullut enää leikattua lisää että keksittiin tämmöinen kertaluokan laastari kun nyt teidän olisi pitänyt alkaa viimeistään perumaan näitä koulutusleikkauksia

arvoisa puhemies

ongelma on hallitus joka ei usko että suomen paras resurssi on ihmisten pään sisällä hallitus jolle kehittäminen on kurjistamista jolle uudistaminen on romuttamista hallitus joka leikkaa mieluummin meidän lasten kouluista meidän lasten päiväkodeista kuin ympäristön pilaamisesta

meidän lapsille annettu lupaus on liian arvokas siihen että me jättäisimme sen tämän hallituksen lyhytnäköisen leikkausvimman armoille että me antaisimme periksi

arvoisa puhemies

vihreät eivät ole antaneet periksi

vihreiden arvovalinta on toinen

hyvä nyt kuulla että tässä on perusteena enemmänkin gallupit ja mutu tuntuma omasta kodista kuin asiantuntijatieto kun oppositiota täällä jopa syytetään siitä että me kuuntelemme tässä asiantuntijoita

mutta erityisen huolestuttavaa minun mielestäni on se että erityisesti kokoomuksen riveissä tämä asia esitetään niin että tämä olisi jopa lapsen etu nämä leikkaukset olisivat lastensuojelua edistävä asia kun kuitenkin lastensuojelujärjestöt ovat aika yksiselitteisesti tyrmänneet tämän esityksen

suomen psykologiliitto jopa sanoo että nämä leikkaukset joita te nyt olette tekemässä tullaan maksamaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina

me olemme selvittäneet aika paljon sitä miten suomalaiset käyttävät päivähoitoa ja se on todella selvää että suomalaiset vanhemmat osaavat arvioida oman lapsen hoidon tarpeen

silloin kun vanhemmat ovat kotona hyvin harvoin lapsi on kokopäiväisessä hoidossa ja silloin jos poikkeuksellisesti lapsi on kokopäivähoidossa se perustuu lapsen etuun

silloin on kyse lastensuojelun tarpeesta silloin on kyse jostain syystä jolloin tämä on lapsen edun mukaista

mutta minun mielestäni on huolestuttavaa että mitään tällaisia tutkimuksia mitään näitä selvityksiä hallituspuolueissa ei tunnuta käyvän läpi vaan enemmänkin gallupit mutu tuntuma omista kodista on se joka tätä päätöksentekoa ohjaa ja se ei ole kyllä lasten etu

arvoisa puhemies

ensin viedään läpi paketti jolla heikennetään varhaiskasvatuksen laatua jolla kasvatetaan lapsiryhmien kokoa jolla huononnetaan suomalaisten lasten oikeuksia

kun varhaiskasvatuksen heikentämispaketti on saatu läpi niin nyt meille tuodaan tänne esitys jossa päivähoitomaksuja korotetaan täysin kohtuuttomasti

tällaisen politiikan perusteita on mahdoton ymmärtää ellei tavoitteena ole saada äidit jäämään kotiin ja vähentää varhaiskasvatusta saavien lasten määrää

hallitus puhuu jatkuvasti kannustinloukuista

kotiäitiyhteiskunta saadaan aikaan kun äitien ei kannata enää palata töihin kun luottamus siihen karisee että lapsesta pystytään pitämään päiväkodissa hyvää huolta

me tiedämme tutkimusten ja asiantuntijoiden lausuntojen perusteella että taloudellisilla kannustimilla on iso vaikutus pienten lasten äitien työllisyyteen

jos töihin palaaminen tarkoittaa sitä että tämän jälkeen joutuu ylimpään maksuluokkaan ei näiden massiivisten maksukorotusten jälkeen pienipalkkaiseen työhön kannata enää palata

on hyvä että yksinhuoltajien kohdalla näin ei enää ole mutta kun maksuluokkien tulorajoja ei pyynnöistä huolimatta haluta korjata nämä kohtuuttomat korotukset osuvat ihan tavallisiin perheisiin

nämä ovat ihan tavallisia suomalaisia perheitä ja siksi tätä opetusministerin esitystä päivähoitomaksujen korotuksesta ei voi kannattaa

kun päivähoidon ja varhaiskasvatuksen heikentämispaketti oli meillä täällä salissa käsittelyssä niin meille vakuutettiin silloin kerta toisensa jälkeen että kunnat saavat itse päättää haluavatko ne leikata lapsilta haluavatko ne heikentää lasten asemaa omassa kunnassaan

ja nytkin on ihan selvää etteivät kaikki suomen kunnat tule koskaan hyväksymään näin suuria maksuja keskituloisille suomalaisille perheille eli jälleen erot eri kunnissa asuvien perheitten välillä tulevat kasvamaan

arvoisa puhemies

lasten saaman hoivan ja opetuksen laatu heikkenee

lapsilisiä vanhempainvapaan päivärahaa sairauspäivärahaa leikataan

arvoisa puhemies

onko missään vaiheessa käyty läpi sitä miten tämä kaikki vaikuttaa suomalaisiin perheisiin äiteihin isiin ja lapsiin

nyt rakennetaan kotiäitiyhteiskuntaa jossa lapsen mahdollisuudet riippuvat entistä enemmän siitä mihin perheeseen hän on sattunut syntymään ja se ei ole oikein

arvoisa puhemies

on hyvin erikoista kuunnella täällä tätä ilakointia siitä että hallitus ei leikannut koulutuksesta enää lisää niitten valtavien leikkausten päälle joita on jo tehty

täällä koko ajan kerrotaan miten tämä toimii kaikkialla niin hyvin mutta siellä on valtavia alueita ja isoja alueita joilla ei ole missään mahdollisuutta aborttia saada

sinänsä ihan hienoa tietenkin että opposition ja koulutuskentän pitkäjänteinen työ tuottaa edes tämän tuloksen mutta on kuitenkin todella hyvä huomata että vaikka tässä puhutaan näistä laastareista niin hallitus ei perunut yhtäkään aikaisempaa koulutusleikkauspäätöstä

varsinkin kun me puhumme näin harvaan asutusta maasta kuin suomi on niin minä todella toivoisin että täällä kiinnostaisi tämä alueellinen tasa arvo ja se mikä on naisten yhdenvertaisuus tässä maassa

pelkästään kun kuuntelen näitä tiettyjen edustajien kommentteja täällä raskauden keskeyttämisestä niin voin vain arvailla sitä kuinka paljon tämä keskustelu ja tämä aloite ja kaikki tämä myllytys mitä tästä halutaan nyt pitää päällä lisää niitten naisten taakkaa jotka joutuvat tämän hirveän päätöksen eteen jotka joutuvat näissä vaikeissa tilanteissa elämään

ne ovat kaikki edelleen voimassa ja kaikki se tuho tapahtuu edelleen meidän koulutuskentällämme meidän päiväkodeissamme meidän kouluissamme meidän yliopistoissamme

arvoisa herra puhemies

tässä puhutaan ammattilaisten arviosta

lääkäriliitto kätilöliitto sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta kaikki nämä alan ammattilaisjärjestöt vastustavat tätä naisten oikeuksien ja työntekijöitten oikeuksien takia

minä itse ajattelen että silloin kun puhutaan laista joka vaikuttaa saamelaisalueilla nimenomaan saamelaisten elinkeinoihin ja siihen luontoon ja ympäristöön joka siellä on niin silloin meidän pitäisi kyllä tässä talossa erityisen herkällä korvalla kuunnella nimenomaan saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen mielipidettä

ja kun he ovat suhtautuneet tähän äärimmäisen kriittisesti niin silloin minä kyllä itse vähän ihmettelen sitä minkä takia tätä kritiikkiä ei ole tämän vahvemmin otettu huomioon

ja sen takia kyllä kannattaisin ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tekemiä esityksiä

jotenkin kun kuuntelee täällä hallituspuolueiden edustajien ja osin myös sosialidemokraattien puheenvuoroja tuntuu että tässä unohtuu se että tässä on kyse oikeista lapsista oikeista äideistä oikeista isistä

just pari viikkoa sitten suomen pääministeri oli mukana muokkaamassa turkin kanssa sopimusta joka on aika laajasti tuomittu kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien vastaiseksi

me tiedämme että tilanteessa jossa konflikti jatkuu ihmissalakuljetusta torjutaan parhaiten niin että luodaan laillisia reittejä turvaan jotta ihmiset pääsevät turvaan

tämä perheenyhdistäminen on sellainen reitti

on aivan käsittämätöntä että tässä nyt hallitus pelaa salakuljettajien pussiin siinä vaiheessa kun me kaikki tiedämme että jokainen isä jokainen äiti tekee kaikkensa päästäkseen lastensa luokse

hallituksen halu rajoittaa työttömien perheiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja kasvattaa lapsiryhmiä eriarvoistaa lapsia

jos tämä hallitus tai opetusministeri kuuntelisi asiantuntijoita ja ottaisi nämä lausunnot ja huolet joita meille on kerrottu tosissaan tämä esitys ei olisi tässä eduskunnassa käsittelyssä